nyt kun mahdollinen kolmas kreikan tukipakettipyyntö tulee muuttuuko tämä emme halua toivomus emme maksa päätökseksi

arvoisa puhemies

on ollut pitkä ilta ja puheet jatkuvat ja keksitään lisää näkökulmia joita aikaisemmin ei ikään kuin huomattu

kaste ohjelman tuki keskiasteen oppilaitosten mielenterveyspalveluiden tukemiseen ei todennäköisesti tule jatkossa kohdentumaan pääkaupunkiseudulle kuten olisi tarvetta

olisin toivonut löytyvän teidän puheestanne edes hiukan huolta turkiseläinten eettisestä hyvinvoinnista ja siitä kärsimyksestä mitä kuitenkin eläimet joutuvat kokemaan ikänsä asuessaan eläessään pienessä häkissä

eräs oppisopimuskoulutuksen hidasteista on ennen kaikkea raskas byrokratia ja se että siinä yrityksen ja opiskelijan välinen työsuhde solmitaan

korkein oikeus viime vuonna venäjällä päätti että ruotsi ei saa ollenkaan lapsia adoptoitavaksi jos on vaarana että he voivat joutua seksuaalivähemmistöjen perheisiin

edustaja aalto peräänkuulutti perussuomalaisten kehitysapurahojen logiikkaa

hiukan käy sääliksi opetusministeriä että omassa puolueessa ovat palikat vaihtaneet paikkaa useamman kerran eikä edes opetusministeriä pyydetty valiokuntaan kuultavaksi vaikka sitä jo aikaisemminkin pyydettiin

asianomainen huomio on siinä että oikeusasiamiehen toimisto on kiinnittänyt huomiota siihen että yhteydenpito on ennen muuta lasten oikeus ja sosiaalitoimen olisi lain mukaan tullut tukea ja edistää lapsen ja vanhemman välistä yhteydenpitoa

joten tällaisella lainsäädännöllä haluan sanoa sen on hyvin monia ulottuvuuksia ja vaikutteita moneen asiaan ja meidän lainsäädäntömme ja käytäntömme tulevat myös suomessa muuttumaan mikäli tämä laki muutetaan

jos haluamme leikata huomattavasti maahanmuuttoa niin miksi haluamme leikata myös sitten kehitysavun määrärahojen määrää tätä varmaan tarkoititte tässä kysymyksessänne

yksityiskouluistahan on helppo tulevaisuudessa leikata sillä niiden tilallehan voidaan aina osoittaa kunnallinen koulupaikka ainakin näitten esitysten mukaan

toivonkin että tällaiset kirjaukset mitä oikeusasiamiehen toimistossa on kirjattu tänne kirjaan myös välittyisivät kaikille kunnan lastensuojelutyötä tekeville sosiaalijohtajille

kun täällä väitetään että tämä on tasa arvokysymys niin vielä en ole yhtään perustetta kuullut sille millä tavalla tämä muka on tasa arvokysymys koska se täällä on osoitettu että se ei sitä ole

nehän jos jotkut tarvitsevat tätä toimintaedellytyksen vahvistamista

minä en ymmärrä myöskään semmoista periaatetta tai perustetta tuottaa turkiksia suomessa että sanotaan että jos suomi ei tuota turkiksia joku muu tuottaa niitä

edustaja hänniselle ja marinille haluaisin vielä nyt muistuttaa kun ette viime kautena olleet vielä täällä eduskunnassa keskustelemassa mutta todennäköisesti kuitenkin tiedätte sen että perustuslakivaliokunta lakivaliokunta ja ihmisoikeustuomioistuin ovat todenneet että nykyinen avioliittolaki ei sorra ketään

tämä on vähän sama kuin perustelisi että joku huumekauppias sanoo että jos minä en tuota huumeita niin joku muu sen tuottaa ehkä huonommalla työehtosopimuksella kuin minun kanssani

haluan kuitenkin tässä sivistysvaliokuntaa koskevassa viimeisessä puheenvuorossani kiittää valiokunnan puheenjohtaja raija vahasaloa näistä neljästä opettavaisesta vuodesta

mainitsitte että hallitus avustaa korjausavustuksin vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista liikkumisesteiden poistamista ja uusien hissien rakentamista

lopuksi arvoisa puhemies haluan mainita myös sen että lapsen edun kannalta on ratkaisevaa että vanhemmat pystyvät luottamaan työntekijän puolueettomuuteen

arvoisa herra puhemies

sen lisäksi perussuomalaiset kannattaa varjobudjeteissaan ja muissa myös kriisinhallintaan ja muihin tämmöisiin äkillisiin katastrofeihin liittyvää apua

koulutussopimuksessa opiskelijan ja yrityksen välillä ei olisi työsopimusta vaan opiskelija on kirjoilla oppilaitoksessa

työmarkkinatuen ja toimeentulotuen suurin ongelma nuorten kohdalla on se että nuoret eivät saa kaikkialla suomessa tasapuolisesti yksilöllistä ohjausta saati konkreettista tukea talouteensa

se ei kenenkään ihmisoikeuksia loukkaa

opiskelijalla olisi oikeus opintotukeen ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin ja hänelle maksettaisiin pientä korvausta yrityksessä tehdystä työstä

arvoisa rouva puhemies

ei ole yhdentekevää jos vanhemmat eivät voi luottaa viranomaisiin siinä että heidän asiansa käsitellään hyvän hallintotavan mukaan ja lapsen edun kannalta ja vanhempien oikeusturvan kannalta oikein

suomessa on paljon nuoria jotka eivät saa mitään taloudellista tukea tai saavat sitä sattumanvaraisesti vaikka olisivat siihen oikeutettuja

ja jos kansa hyväksi näkee että ensi vaalikaudella olen myös mukana täällä työtä tekemässä niin aivan takuuvarmasti pyrin myös sivistysvaliokuntaan jatkossa työskentelemään jos minut sinne huolitaan

eläimilläkin on mielestäni oikeutensa enkä itse hyväksy sitä että koiraeläimet elävät koko ikänsä pienessä häkissä vain sen tähden että jotkut rouvat saavat pukea turkkinsa päällensä tai jotkut kokoomusedustajat saavat vaalitukea elinkeinoelämältä

korvauksen rahoittavat sekä yritykset että oppilaitosten valtionavustus

tästähän ei ole kysymys

ei ole tavatonta että toimeentulotuki jää saamatta sen vuoksi että nuorella ei ole kykyä hakea tukea tai toimittaa kaikkia vaadittuja tietoja hakemukseensa

aivan aluksi tässä puheenvuorossa täytyy korjata edustaja mustajärven väärä todistus täällä siitä että suomi olisi voinut jättäytyä pois evmn tukipaketin maksamisesta yksinään

siinä mielessä toivotaan että ensi hallituskausi olisi jossain määrin enemmän yhteistyökykyinen hallituksen puolueitten osalta kuin tällä hallituskaudella on ollut ja toivon toki ilman muuta sitä että perussuomalaiset ovat silloin tässä hallituksessa mukana

suomessa jääkin byrokratian kankeuden vuoksi jakamatta miljoonia euroja vuodessa perustoimeentulotukia niille jotka olisivat siihen oikeutettuja

turkistarhausta koskeva lainsäädäntö ei tee elinkeinotoiminnasta eettistä tai luontaista vaan se vain mahdollistaa eläimille aiheutettavan kärsimyksen tuottamisen lain turvin

tässä hallitukselle yksi vaihtoehto

haluan vielä vähän selventää tätä asiaa myös saloselle

tässä debattivaiheessa me paljon keskustelimme erilaisista näkökulmista joita me itse kukin olemme havainneet mihin tällainen avioliittolain muutos johtaa ja haluan muutaman havainnon siitä nostaa esille

suomihan yritti tämän hallituskauden alussa saada saksan mukaan niin että se olisi tullut auttamaan siihen että kreikka kolmosta kreikan tukipakettia ei oltaisi myönnetty evmn rahastosta

tällaisia uudenlaisia uskalluksia meidän tulee ottaa kokeiltavaksi ja kokeilla purkaa tämän nuorisotyöttömyyden suurta määrää

siellä on palestiinaa siellä on monta muuta maata

elikkä ongelmahan on se että jos ihmisellä on vuokranmaksun kanssa ongelmia hän voi tehdä vuokranantajan kanssa sopimuksen siitä että vuokra menee hänen tililleen mutta saman tien kun hän on sen sopimuksen tehnyt ja vuokra menee sinne vuokranantajan tilille hän voi marssia kelaan ja yksipuolisesti irtisanoa sen sopimuksen milloin tahansa

kun me tiedämme mihin ne rahat on käytetty me haluamme tämmöisen holtittoman niin sanotun kehitysapurahan käytön lopettaa kokonaan ja sen sijaan haluamme kannustaa suomalaisia kehitysapujärjestöjä jotka aidosti käyttävät sen rahan siihen mihin se on tarkoitettu

me jäimme yksin tässä hankkeessa ja se olisi tarkoittanut sitä että muistaakseni kahden kolmasosan määräenemmistöllä ne olisivat saaneet tämän asian läpi suomen niskuroinnista huolimatta

toimeentulotukijärjestelmän byrokraattisesta hakumenettelystä ja sosiaalityöntekijöiden vähäisistä resursseista onkin selkeästi näyttöä

tässä on viitattu edustaja kärnän havaintoon ja tutkimustuloksiin yhdysvalloista että sateenkaariperheessä kasvavat lapset eivät millään tavalla eroa heteroperheissä kasvaneista lapsista ja tähän tutkimukseen viitatessaan hän puhui että tämä sama asia tarkoittaisi myös sitä että suomessa adoptio oikeuden mahdollistaminen samaa sukupuolta oleville pareille ei johtaisi mihinkään muutoksiin lasten kehityksessä ja kasvamisessa

itse olen totta kai sitä mieltä että lapsista tulee pitää huolta ja osoittaa empatiaa ja sympatiaa heitä kohtaan ja siinä mielessä olen varmasti samoilla linjoilla edustaja haglundin kanssa

arvoisa puhemies

tämä tieto on tullut meille suureen valiokuntaan virkavastuulla olevilta virkamiehiltä ja tämän pohjalta me itseni mukaan lukien olimme päätöstä tekemässä suuressa valiokunnassa kun tämä prosessi lähti liikkeelle

en kuitenkaan tämän lakialoitteen kohdalla voi jakaa niitä samoja perusteluja mitä edustaja heinonen sanoi että tämä ei niinkään ole vetovoimatekijä vaan tämä on tämmöinen symbolinen ehdotus kuten edustaja haglundkin sanoo ja inhimillisyystekijä

jos hän ei suostu siihen tai vuokranantaja ei halua muulla keinolla vuokrata asuntoa ilman tätä sopimusta sillä onnesta vuoksen

arvoisa puhemies

aito avioliitto ryn sivuilla oli hyvä artikkeli jossa sosiologi paul sullins itse on tehnyt laajan kansallisen terveyskyselyn pohjalta tutkimuksen jossa on useita tutkimusaineistoja

yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena että eka kierrosten ensimmäinen käsittely niin silloinhan sitä vuokrasopimusta ei tarvitse tehdä

lähes kaikille suomalaisille on tuttu käsite kuluttaja asiamies jonka tehtävänä on valvoa kuluttajalle suunnattua markkinointia ja yritysten käyttämien sopimusehtojen kohtuullisuutta

nyt täytyy kuitenkin muistaa se että kun tämä turvapaikkakriisi on päällä niin meidän yhteiskuntamme pitää huolta kaikista jotka tänne maahan ovat tulleet ehkä vähän liiankin hyvin

siinä on semmoisia havaintoja että tämä lähtökohta ajatus on siinä että lapset jotka kasvavat naimisissa olevien äidin ja isän kanssa voivat kaikkein parhaiten

ylitakaukset lainojen jälkimarkkinat ja muut esitetyt ehdot eivät voi olla suomen veronmaksajan edun mukaista toimintaa

arvoisa puhemies

edustaja wallin ja edustaja nylander mihin me pakkoruotsia tarvitsemme kun ette tekään täällä ruotsia puhu te pärjäätte hyvin suomen kielellä

hallitukselle haluan toki antaa kiitosta siitä että sillä on kova halu ja tahtotila vakauttaa suomi tämän talouskriisin keskellä ja minimoida siitä syntyvät vahingot

näitä tutkimuksia on tehty vuosikymmeniä ja niinkään muunlaisia tutkimuksia kuten samaa sukupuolta olevien parien adoptiosta ei ole vielä tehty

sahara jack ja siinä mielessä meillä on jo aivan riittävät resurssit kaikille tänne tulleille ja heistä huolehtimiseen

näillä evästyksillä toivon hallitusta esittämään uusia rohkeampia ratkaisuja ennen kaikkea nuorten työttömyyden torjumiseksi ja vähentämiseksi sillä nämä esitykset joita nytten täällä tänäänkin käsitellään eivät mielestäni riitä

arvoisa puhemies

turkistarhauksen lakkauttaminen maksaa toki mutta ydinkysymys on onko eettisesti hyväksyttävää että turkiseläin kärsii suurimman osan elämästänsä ei sen vuoksi että saisimme ravintoa vaan ainoastaan jotta saisimme pukea turkin yllemme

siinä mielessä tässä taloudellisessa tilanteessa tämmöinen symbolinenkin lisäele näitten varojen kasvattamiseksi ei ole ihan ajankohtaisesti oikea

vaikka tämän sisällöstä voidaan olla mitä mieltä tahansa on kansalaisdemokratian etu kysyä kansan mielipidettä itsenäisyyttä koskevissa päätöksissä

kiitos

arvoisa herra puhemies

jos hankin lapsilleni marsun tai kaksi suomen eläinsuojelulaki suosittaa että kaksi marsua elää vähintään puolen neliömetrin suuruisessa häkissä

kuluttajaliitto järjestää talousneuvontaprojekteja joiden tavoitteena on erityisesti ennalta ehkäistä suomalaisten velkaantumista ja neuvoa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita

mutta haluaisin nostaa yhden toisen näkökulman siitä että mielestäni lasten suojelemiseksi esimerkiksi seksuaalirikoksilta voitaisiin tehdä jonkinnäköisiä lainmuutoksia esimerkiksi koventaa rangaistuksia tai jollakin tavalla puuttua ennalta ehkäisevästi kuten esimerkiksi täällä eduskunnassahan on muistaakseni vasemmalta ryhmältä tullut lakialoite siitäkin että rikosrekisteriote pitäisi pyytää myös vapaaehtoistoiminnassa mukana olevilta työntekijöiltä

nyt kun pankit ja rahoja pyörittävät yritykset luovat spekulatiivisia markkinoita syntyy nyt nähtävillä olevia ongelmia joiden keskellä koko maailma kamppailee

parhaiten kuluttajaliitto ehkä tunnetaankin siitä että se varoittaa kuluttajia epärehellisestä liiketoiminnasta jossa kuluttaja usein menettää rahansa tuotetta saamatta

me voisimme lisätä ylipäätänsäkin kansalaisten oikeutta kertoa mielipiteensä kaikissa tärkeissä yhteiskuntaa koskevissa asioissa

vastaavasti eläinsuojeluasetuksen pykälässä todetaan että koiraa taikka muuta eläintä saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa kahta neliömetriä suuremmassa häkissä tai laatikossa

sveitsi on hyvä esimerkki siitä että kansanvaltaisessa demokratiassa myös kansalta voidaan kysyä suoran demokratian keinoin tärkeitä asioita

elikkä eikö näin ollen ole johdonmukaista kysyä

pyydän hallitukselta vastausta siihen tullaanko tämmöisiä konkreettisia toimenpiteitä tekemään elikkä suojelemaan lapsia konkreettisilta vahingoilta mitä elämässä tapahtuu kuten tukemalla tämmöistä lakialoitetta

professori robert oscar lopez joka on itse kasvanut kahden rakastavan lesbovanhemman kodissa kritisoi sukupuolineutraalia avioliittolakia koska se normalisoi tilanteen jossa lapsi joutuu kasvamaan ilman isää ja äitiä

ja onko tämä hyväksyttävää

se lisää syyllisyydentunnetta ja nostaa itsemurhariskiä myös monessa tapauksessa joten kysymys on myös henkisesti vaikeasta päätöksestä jos tällaiseen lähtee